onpa vaikea sana mutta joita kuitenkin olemme tottuneet pitämään lähes kotieläiminä ja joista sitten jatkojalostetaan kaiken näköistä tämän kaltaista joka sitten hyvin epäeettisesti aiheuttaa pahaa mieltä niin kyllähän me taas eurooppana voimme tähän reagoida

sasia sanoisi tällä alalla kaunis lause että tämä on ihana vero kun ei tätä voi välttää veroja joita ei voi välttää

se sopii kyllä tämän hallituksen sapluunaan tässä tasaverotuksessa eli esimerkiksi tampere on surullisenkuuluisa siitä että sinne on hankittu asiantuntijaksi kunnan saneerausta tekee joten hänen ulkoista on viesti tekemään ja ulkoistamaan destian yksi pääjehuista jonka ainoa asiantuntemus on siinä että löytää juuri ne porsaanreiät joista voi taas vetää välistä ennen kuin yksityistetään tai juuri semmoisia firmoja saadaan aikaan joista voi saada pääoman ettei voi välttää kukaan yksilö

toinen asia on kokonaan sitten se jos näissä maissa nämä turkikset jäävät käsiin kun kuitenkin syödäänkin se eläinten sisältö mikä on kanssa hyvin epäeettistä

sitä ei kai meidän tarvitse ruveta täällä kieltämään emmekä päästä maahamme purkitettua kissan tai koiranlihaa mutta siis hyvän suuntainen laki oikea

tämähän on tämän hallituksen linjalla täydellisesti sinänsä että valtiovarainministeriö on todistanut että pitää elvyttää alentaa veroja

sen tarkoitus on saada raha liikkeelle tämmöisenä aikana

puhuitte siinä mielessä puppua että unohditte että me olemme eussa ja nykyään ei tapahdu sellaisia inflaatioita ja harvoista tulee kansanedustajia jotka joutuvat tuohon kierteeseen

eli siinä mielessä kun ministeri kiviniemi puhuu siitä miten joku voi inhota tätä minun mielestäni tämä on eri viitekehyksissä kokonaan kuin nämä muut elvytystoimenpiteet

tämä on nyt taas ihan suoraa teidän hallituksenne ohjelmasta ja linjasta että tuette ainoastaan hyvätuloisia keskituloisia jotka niin kuin nyt hyötyvät näistä kaikista muista hallituksen toimenpiteistä

arvoisa puhemies

kun äsken käytin puheenvuoron siitä että joku puhuu huonosti suomea niin pitkäaikainen kansanedustaja lääkäri tiusanen käytti ilmeisesti lääkärin ylimielisyyttään tahalliseen väärinymmärtämiseen ja voisi ajatella että levittelee vaikka meikäläisestä näitä juttuja että jotenkin halveksin nyt toisia ihmisiä

puhuin maisterin tittelistä arvoisa edustaja että jos jotkut ovat aikoinaan saaneet suomessa maisterin tittelin yliopistossa niin niillä on selvät kriteerit ja siitä eteenpäin mutta nyt kun ammattikorkeakoulussa sitten suositellaan että kaikennäköisiä kuinka minä nyt sanoisin erilaisia maahanmuuttajia eri tasoisia pannaan ammattikorkeakouluun ja vaikka sinne itä suomeen ja muuta vastaavaa ja sitten he puhuvat huonosti suomea ja sitten heidän maisterititteliään verrataan toisiinsa vaikka esimerkiksi ed

tiusanen toisten maisterien kanssa niin eikö tästäkään saa puhua vaan ainoa lyönti on että te ilmeisesti kirjoitatte lehteenne että taas se perussuomalainen loukkasi ihmisten tasa arvoa ja kaikkea

jos tuon kaltaisia kansanedustajia täällä on jatkuvasti niin tulee mieleen että lääkärit ainakin ovat saavuttaneet tässä yhteiskunnassa sen kaltaisen ylimielisyyden asteen että olisi syytä jossain koulussa kouluttaa sen kaltaisia tyyppejä jotka panisivat heidät vähän niin kuin miettimään näitä asioita

arvoisa puhemies

sasin kanssa että kiinteistövero on hyvä muoto mutta siinä pitäisi olla joku suhteellisuus koska millään mittarilla tämä nykyajan verotus ei ole mitään muuta kuin moraalitonta eettisesti epäkelvotonta kristillisesti epäkristillistä ja pohjoismaisen demokratian perusarvoja syövä

tämä tasaveromalli mitä ajaa nykyinen hallitus on täysin hallitseva kaikilla tasoilla ja jokainen tajuaa myös sen että vähän parempituloista tuommoinen kiinteistövero nyt ei paljon hetkauta mutta pienemmille niin kuin on sanottu se on kohtuutonta varsinkin kun nämä samat kunnat näissä vesiveroissaan kaikissa vastaavissa sähköt nyt kun tämä helsinki näyttää mallia tietulleissa kun nämä kaikki väylät ed

sasin mukaan ei voi välttää tiettyjä veroja pannaan veronalaiseksi niin silloin tasavero ajetaan tähän maahan ja tämä on todella oikeastaan aika törkeätä valmistelua sille että putsataan nämä potit tästä näin kaikki mistä voidaan sitten saada tämmöistä tasaveron kaltaista jokaiselta ja lisätä vielä tätä kuilua joka on lisääntynyt tässä suomen hyvätuloisten ja huonotuloisten välillä

tämä temppuna tässä vaiheessa on täysin nykyhallituksen linjassa ja toivon että tämä olisi yksi naula lisää tämän hallituksen arkkuun

tiusasen kanssa ja uskon siihen että ulkoa tänne erilaisista olosuhteista tulevat ihmiset haluavatkin juuri ammattikorkeakoulutasoista oppimista koska heille hyvin usein on juuri käytäntö ammattitaidon kotouttamisen tärkein kriteeri että he oppivat jotain ja nauttivat siitä että pääsevät yhteiskuntaan niin että heidät koetaan sellaisina jotka osaavat tehdä jotain sen kaltaista että he ansaitsevatkin paikkansa yhteiskunnassa

toki tämän jälkeen heille voi sitten tarjota tämän kaltaista kun on puhuttu siitä että ammattikorkeakoulu olisi myös portti yliopistoihin niin totta kai

tämä on näin oppositiostakin katsottuna ja satuin juuri olemaan seinäjoella ja jostain kumman syystä joku alkoi puhua tästä meikäläiselle ja sanoi että nykytilanteessa ainakin kannattaa kannattaa tai ajaa tätä

itse katson aina tietysti vähän ehkä en keventääkseni sitä että tämä laajentaa oikeastaan oikean suuntaisesti vastuuta ja yhteistyötä ja muuta joka on aina henkisesti ja psyykkisestikin

varsinkin kun tämän alan toiminnot on sitten eläin tai muusta vastaavasta ruokatuotannosta kyse siirtyvät nuoremmille polville eräänlaiset inhimilliset ja psyykkiset tekijät ovat toisenlaisia kuin vanhemmilla sukupolvilla jotka olivat tottuneet kuolemaankin ja muuhun vastaavaan eri tavalla ja kohtelemaankin tavallaan ympäristöä toisella tavalla

tässä tapauksessa kun tässä puhuttiin siitä että tätä pitäisi laajentaa tulevaisuudessa voisi toivoa että lainsäädäntöpuolelta löytyisi tämmöinen henkisen psyykkisen ja inhimillis eläimellis luonnollisen yhteisvastuun tai jonkinlaisen vastuun jakamisen osiokin koska silloin ainakin voisi olettaa että nykyaikainen kuluttaja pitäisi tämän kaltaista lainsäädäntöä toivottavana ja inhimillisempänä ja myös kuluttajan tarpeet huomioon ottavana

koska nykyään on niin paljon puhuttu siitäkin miten eläimiä hoidetaan ja metsästetään ja muuta ja miten lihan maussa ja kaikessa muussa vastaavassa kasvistenkin maussa jopa maistaa sen kuinka näitä asioita on huollettu hoidettu ja kasvatettu niin lisää tämän kaltaista toivoisi tämän kaltaiseen lainsäädäntöön

arvoisa puhemies

gramexin talvitilaisuudessa eilen tai mikä pikkujoulu se nyt olikaan sain vähän evästystä ja muuta ja minä en oikein ymmärrä miten tämä nyt tähän liittyi tämä äskeinen ministerin puheenvuoro

minä ihmettelen kanssa sitä minkälaista demokraattista poliittista korrektiutta nämä nimitykset nyt edustavat

eikö tämä muka mene nyt mihinkään hintoihin sitten tämä arvonlisävero mistä me nytten päätämme herra ministeri

nyökyttäköön ministeri tai ei

eikö tämä korotus mene nyt hintoihin kun tämähän on ihan uusi juttu mistä me nyt puhumme täällä vai oletteko te koko ajan puhuneet ruuasta

eli ei kai nyt demokratia tarkoita sitä vesittämistä ja titteleidenkin tasapäistämistä ja kaikkea ettei uskalla senkään takia olla enää paremmin koulutettu tässä yhteiskunnassa kun joskus on ollut niin että jotkut ovat sitä mieltä että se loukkaa ehkä jotain toista uskontoa vaikka jotka saavat nuorempia naisiakin vaimoiksi

justiin tämä tasaveromalli mikä tähän maahan on levitetty tämän hallituksen aikana ei välttämättä puolla ollenkaan äskeistä kaunista puheenvuoroa koska meillä on justiin näissä kaikissa muissakin hinnoissa siirrytty siihen että joka asiassa verotetaan köyhää keskituloista ja rikasta samalla lailla sähkössä ja bensassa ja missä tahansa

saisinko ministeriltä vielä selkeästi vastauksen mikä se nyt oikein on sitten se ammattikorkeakoulun titteli sitten kuka siihen vastaa minulle semmoinen lyhyempi titteli

ruuassa tapahtuu sama ilmiö

tietysti jos joku todistaa sen että tämä arvonlisäveron alennus muuttaa hintoja selkeästi voihan sen kompensoida niin että siitä voivat saada voisiko sanoa hyvin toimeentulevat ihmiset ja tiettyjen puolueitten edustajat vielä suuremman kompensaation kun alennus pudottaa voisiko sanoa arvoruuan hintaa enemmän jos tähän nyt vielä kommentoisi

arvoisa puhemies

toki aika turhaa meidän on varmaan kenenkään ruveta asiantuntijaksi tässä koska näitä asiantuntijoitten lausuntojakin on kaiken näköisiä erilaisia

sen verran että kai tämä nyt edelleen se sama laki on kun ei löydy papereita jossa tälle vaalirahoitukselle ei määrätty mitään kattoa

mutta noin yleisesti ottaen tämä kyseinen aihe ihan ihmisistä ja eläimistä kasveihin on ollut tieteiskirjallisuuden ja tieteiselokuvien lempiaiheita viimeiset parikymmentä vuotta joten tässä nyt tietysti annetaan tämän kaltainen laki hyväksymällä tässäkin muodossa selkeästi tietä sille että kyseinen geneettinen käytäntö muunteluineen keinotekoiset mutaatiot vaikkakin niissä sitten pitäydytään kun ne on aikaansaatu hyväksytään laajemmitenkin

se mikä muutenkin tässä koko ilmoittamismenetelmässä oli huolestuttavinta oli että ikään kuin tässä median ohjaamana tehtiin jonkunlainen torso lakiehdotus joka nyt on menossa läpi

demokratian kannalta olisin odottanut ja perussuomalaiset yleensäkin kun tästä on keskusteltu olisivat odottaneet selkeämpää kattoa ja jos mahdollista demokraattisessa mielessä jonain päivänä olisi niin yleisempääkin ilmoitusvelvollisuutta siitä miltä tahoilta kyseinen rahoitus tulee

monet meistä tietävät hyvinkin sen että esimerkiksi syöpä on omanlaisensa mutaatio

tämmöisessä jatkuvassa tarkkailussa tietysti ovat sitten nämä tiedemiesten tulokset mitä tahansa on oltava tosi nopea ja tosi valmis muutoksiin välittömästi

pidän kyseistä lakiehdotusta hivenen oikean suuntaisena mutta pahasti kesken jääneenä ja jopa oikeastaan aika surkeana

toki vielä sen verran sanon kun tästä nyt paikaltani puhun että kun meille tuli tämä hehkulamppudirektiivi niin jälkeenpäin on osoitettu että se oli suurten firmojen niin kuin täällä on tullut esiin masinoima juttu lobbaama juttu euroopan unioniin

voisi melkein kannattaa heti tässä lennossa

mika waltari aikoinaan halusi aina olla kandidaatti

minä olen aina ollut kandidaatti kunnes sitten minut pakotettiin maisteriuteen tämän takia kun teidän päätöksenne täällä eduskunnassa ajoi tilanteen siihen erotukseksi siitä mitä ammattikorkeakoulut tuottavat

eli yhdyn tässäkin ed

arvoisa puhemies

soini sanoi tärkeimmän että hedelmistään puu tunnetaan raamatun tuntijana

tuli kyllä mieleen terry gilliamin elokuva monty pythonista tuttu herra graalin maljasta jossa näitä eu ritareita roikkui hirtettynä tässä yhdessä puussa

sen verran ed

erkki virtasen innoittamana miksei tätä käsitelty

siis minun mielestäni tässä voisi jopa jonkunlaisesta

sama tavallaan huomio tuli siitä että kun media tiedotusvälineet aloitti tämän koko keskustelun niin sen jälkeen nyt kun tämä lakiesitys tuli niin ei missään mitään ei minkäänlaista kun tästä juuri voisi aloittaa keskustelun demokratian luonteesta ja miksi se muuttuu kun tulee isompi raha ja yhteiskunta tavallaan voisiko sanoa kulminoituu erilaisiin suuryrityksiin ja muuten mikä oli tässä ongelmana

sen soveltamisala kattaa julkisen ja yksityisen sektorin lukuun ottamatta yksityis ja perhe elämää ja niiden yhtey dessä tehtäviä liiketoimia sekä tiedotusvälineiden ja mainonnan sisältöä ja koulutusta

miksei tämä nyt herättänyt sitten kiinnostusta ja miksei kukaan ole kirjoittamassa ja tv ohjelmia tehdä siitä kuinka surkea tästä jutusta on tulemassa

herran jumala mitä näillä asioilla on siis tekemistä toistensa kanssa ja miten siis tiedonvälitys ja mainonta pääsevät tästä kuin koira veräjästä että ne saavat siis rikkoa tätä juttua ja ei koske niin kuin mitenkään että me tehdään tämmöinen tasa arvoa edistävä laki suomessa joka kuitenkin näillä aloilla on niin että tämä ei ulotu niihin

no sen verran voin vastata tähän että se tavallaan poliittinen taho kun elämme demokratiassa jolla sitä rahaa on eniten omistaa myös tietyt mediat

eli kai se lopettaa sen keskustelun koska mainostila ja paikat ja muut vastaavat käytetään ja ne tahot käyttävät näitä joilla on eniten rahaa

minä en näe tässä sitä kohtuullistamista muussa kuin ehkä niissä maissa joissa naisen käsitteenä voisi jotain kohtu sanaa käyttää mutta kuitenkin

se taho media joka aloittaa koko jutun tehdessään pientä sensaatiota ei olekaan ollenkaan oivaltanut sitä syvyyttä millä tällä asialla kosketetaan ihan demokratian olemukseen ja jättää sen kesken ja näyttää nyt siltä että jos joku olisikin mediassa tarkkanäköisempi niin hän pesee omat kätensä jotta saisi nyt edes vähän mainostuloja sitten taas kun tulee jotkut vaalit

joissakin tilanteissa heidän voi olla vaikea hahmottaa missä kulkee syrjinnän ja hyväksyttävän käytännön välinen raja tavaroiden ja palveluiden tarjonnassa

epäselvissä tapauksissa tulisi palvelun tarjoajilla olla käytettävissään nopeita keinoja saada tulkinta apua ja neuvoja

tämä tarkoittaa sitä arvoisa puhemies että perustetaan tämmöinen tulkintavirasto joka siis selvittää sen näissä epäselvissä tapauksissa missä tämä raja kulkee tavaroiden ja palvelujen tarjonnassa ja rikkooko se naisten ja miesten tarjonnan tai siis kelle näitä on tarjottu

soini oli lukenut tämän näin hyvin tämmöiseen että minä olen kirjoittanut tähän onko tämä joku transulaki koska tämä tosiaan vaikuttaa kuin tämä olisi tehty transvestiiteille koko

lakiehdotuksen mu kaan tavaroiden ja palvelujen tarjoaminen yksinomaan taikka pääasiallisesti toisen sukupuolen edustajille on sallittua jos se on perusteltua oikeutetun tavoitteen saavuttamiseksi oikeutetun tavoitteen saavuttamiseksi

itse kirjoitin vähän aikaa sitten kirjan nimeltään kapulakielinen pilkunrakastaja jossa olin aikoinaan kunnanvaltuustoaikoina ja myös eduskunnan aikoina tulkinnut aika omasta mielestäni pitkällekin sitä että pysytään asiassa kun kirjoitetaan laki tai tämmöisellä direktiivikielellä asioita

lakiehdotus kieltäisi erillisten parturi ja kampaamopalvelujen tarjoamisen

tarjota oman liikeideansa ammattiosaamisensa ja käytettävissään olevien välineiden mukaista palvelua sukupuolesta riippumatta

tavallaan tämä alkaa muistuttaa jotain semmoista että me emme aikuistu ollenkaan koska psykologisissa tutkimuksissa on päädytty siihen että jos me pääsemme tämmöiseen sukupuolineutraaliin välistävetoyhteiskuntaan seksuaalisesti niin se estää lapsia aikuistumasta koska kouluissa yleisen viettelyteorian mukaan tämmöinen seksuaalisuuden korostaminen tapahtuu justiin niissä joilla on näillä alueilla eniten ongelmia

arvoisa puhemies

mediahan jätti tässä asiassa kokonaan kesken myös sen käsittelyn että kun eräs puhemiehistä sai aikaan sen ettei meille sihteerin palkkaamiseen ja muuhun vastaavaan tulevia rahoja saanutkaan enää käyttää määräaikaisesti projekteihin eikä muihin vastaaviin niin meillähän jäi kauhea aukko sanon sen nyt tässä ääneen vaikka tästä ei saisi oikeastaan puhua kiertämiselle siinä että ne vanhat ehdokkaat jotka siirsivät kaikki sihteerirahansa maakuntiin voivat käyttää niitä pienellä kikkailukiertämisellä omiin vaalikampanjoihinsa

eli me tavallaan tarjoamme eurooppaa ikään kuin ennen kuin sitten tulee tämmöinen taivasten valtakunta jossa ei naida ja mennä toiselle eikä mitään muutakaan vaan on niin kuin päästy johonkin parempaan ja henkisempään olotilaan tässä me kuin lautasella rupeamme tällä kielellä tarjoa maan tämmöistä sukupuolineutraalia transuyhteiskuntaa ihmisille joitten ei anneta kasvaa ja aikuistua vaan ne sidotaan tämmöiseen sanaleikkimäiseen mielen ja kielen sekasotkuun jossa tosiaan siunataan se että ihmiset jäävät koska tähän ei kuulunut mainonta eikä muu vastaava tähän juttuun jossa voi siis edelleen käyttää kaikkia keinoja siunataan ihmisille se että ne eivät koskaan aikuistu jäävät kuluttajiksi ja ennen kaikkea menettävät

eli siinä on kymmenettuhannet tällä hetkellä joittenkin edustajien takana valtion rahaa omiin vaalikampanjoihin ja media ei puhu mitään eikä myöskään puhemiehistö ole ärähtänyt että olisi pitänyt tehdä jotain tälle asialle vaikka minäkin sen tiedän ja olen ehkä pitänyt vielä suuni kiinni

arvoisa puhemies

jokaisella varmaan on kokemusta siitä että vanhukset itse kokevat sen asian niin etteivät he enää paljon tarvitse he tyytyvät vähään ja sitten sitä käytetään hyväksi

tavallaan heitä ei pakoteta siihen toisen sukupuolen kohtaamiseen terveellä tavalla sillä tavalla siis tervehenkisellä tavalla että murtaisi sen rajan mitä on se että tulee lapsesta aikuiseksi

mutta kun kiertämisestä kerta puhutaan niin minkä takia meillä täällä sisäisesti on näin iso ja valtava eriarvoistava rahallinen aukko kansanedustajien omien toimintatapojen keskuudessa

tässä mielessä justiin tämmöinen transvestiittinen sukupuolineutraaliyhteiskunta tarjoaa pakokeinon sille että jää ikuisesti ehkä meidän tapauksessamme ei jää kuitenkaan ikuisesti eun kontrolliin vaan jonkunlaisen autoritaarisen systeemin kontrolliin

minä otan kyllä sen huomioon nyt että siis me olemme pohjoismaisessa hyvinvointivaltiossa ja kunnioitan niitä mitä täällä on aikoinaan saatu aikaiseksi

mutta tämä asennevamma mikä tässä on näkyy tietysti siinä että te päättäjät ette ole satsanneet palkallisesti rahallisesti tarpeeksi isolla henkilökunnalla näihin asioihin

jotkut meistä toimivat rehellisesti ja jotkut myös rehellisesti mutta sen oletettiin yks keskusteluun

se mahdollistaa myös sitten tämmöisen kilpailuttamis ja ulkoistamisjutun koska periaatteessa käytetään näitä sanoja kuntoutetaan vanhuksia jotka ovat työelämän puolella ja mihin heitä kuntoutetaan

hallituksen esityksen ovat ohi ehdotuksen että eduskunta pysyisimme se käsitys tekemässä päätöksessä lakialoitteen sisältyvillä edustan

minulla on syvä huoli tästä niin kuin kuulitte ehkä myös tämän tahattoman huumorin takaa tämän asian toteuttamisesta

lajusen toinen käsittely on päättynyt ja asia loppuisi b c d e

tai kun tv ohjelmasta tämä juttu lähti ja täällä ministerit todistavat että nämä asiat ovat parantuneet niin toinen tv ohjelma todistikin että ei ole enää niin paljon päällekkäislääkitystä

toteutukoon se siinä muodossa missä se suomessa on toteutunut ja menee eteenpäin mutta ei tässä muodossa

jos voisin hylätä tämän itse jotenkin niin hylkäisin

ja minä olen oppositiossa mutta minä en kuule kenenkään sanovan sitä selkeästi että tämä on tutkittu juttu paitsi ministerien ja kaikki väittävät että he inttävät jotain

tämä on kauttaaltaan taas voisi sanoa oikean suuntainen ja lopultakin hallituksen näistä monista ehdotuksista kaivattu

tälle alueelle on tarvittu selkeää lainsäädäntöä tai oikeastaanhan sitä ei ole ollut edes että tämä on siinä mielessä hyvä avaus

se mikä tästä vielä puuttuu kun nyt näistä viimekertaisista papereistaan löytäisi jotain on tietysti näkemys siihen että kun on nuoret urheilijat nuorena aloitetaan eikä vielä tiedetä sitä rahallista hyötyä ja sitä tuleeko näistä pojista ja tytöistä niitä jotka tuovat maallemme mainetta ja mammonaakin ehkä elleivät sitten rupea maksamaan verojaan monacoon ja jonnekin muualle mutta tosiaan kun ei tiedetä vielä sitä todellista hyötyarvoa eikä voida nähdä tulevaisuuteen niin tässä jotenkin pitäisi terävöittää sitä kaiken kattavaa jo varhaisnuoruudesta alkavaa urheiluharrastusta että saataisiin kaikki tasapuolisemmin ja tasaveroisemmin taas voisi käyttää sanaa demokratia

mikä tämä on nyt oikein sitten on sinänsä koska tässä televisio ohjelmassa todistivat nämä alan asiantuntijat että tällä ei ole oikeastaan mitään merkitystä että tämä on vain jonkinlaista kiusantekoa tai näennäisjuttua jolla tätä yritetään saada näyttämään turvallisemmalta kun suomi kikkailee näin isoilla turvaetäisyyksillä

arvoisa puhemies

pelossa ei luoda epäluottamus ei ole luomiselle hyväksi

pelko vie kaiken se on tutkittu innovatiivisuuden jutuista

nekin jotka varastavat nykyään on paljon firmoja jotka ovat pitäneet esitelmiä ja kehittäneet henkistä valmennusta tässä maassa ja jotka nyt ovat konkurssin partaalla luovat aina turvallisen ilmapiirin että saa ihmisiltä lypsettyä että pääset meille hommiin sitten

mutta pelko

se oli niin kuin joku ukkosenjumala zeus tai vanhatestamentillinen jehova jos täällä olisi yksikin edustaja joka läimäsi sillä piiskallaan vanhatestamentillisen lain mukaan jonka pystyivät ainoastaan jotkut papit ja kirjanoppineet tulkitsemaan oman mielensä mukaan poliittisesti